arvoisa herra puhemies

kysyisin asianomaiselta ministeriltä

olisiko tässä tilanteessa mahdollista edistää asiaa vapaaehtoisten isojen kuntayhtymien muodostamisen tiellä vai miten turvataan se että ennaltaehkäisyä parannetaan hoito saadaan oikea aikaiseksi ja tehdään oikeassa paikassa

miten voidaan varmistaa niin ettei aikataulu petä meitä aktiivinen kuntouttava hoitotyö potilaan kokonaisvaltainen arvio hyvä moniammatillinen yhteistyö ja toimivat hoitoketjut myös kotihoidon omaishoidon ja asumispalvelujen kanssa

pidän erittäin arvokkaana että hallitus on valmis tässä aktiivisesti toimimaan ja myöskin yhteistyössä kaikkien parlamentaaristen ryhmien kanssa

olisiko tässä tilanteessa nyt mahdollista tai aiotteko herra pääministeri ottaa tämän esille että puolueet ja puoluejohtajat voisivat nyt jo sen tiedon varassa joka näistä ehkä noin kolmesta mallista on olemassa linjata jo tämän eduskunnan aikana asiaa sillä tavalla että valmistelu ehkä jopa hallituspohjasta riippumatta pääsisi erittäin hyvällä vauhdilla liikkeelle voisimme lyhentää sitä nyt pelättävissä olevaa jopa kahden vuoden valmistautumisaikaa

voitaisiinko tällä vapaaehtoisuuden puolella jota ymmärsin ettei torjuttu pois erityisesti auttaa tiedonsiirron vahvistamista että tieto siirtyisi paremmin

luulen että se olisi ensiapuna jo erittäin hyvä asia kustannusten vähentämisessä

verot ovat aina ongelma ja on ihan selvää että se on ongelma että pelkästään työtä tekemällä joutuu maksamaan myöskin arvonlisäveroa

kristillisdemokraateille toki olisi sopinut hyvin että lapsilisiä ei olisi leikattu ja ettei verovähennystä olisi tehty vaan pienennetty lapsilisäleikkausta

jos ollaan hyvin tarkkoja löytyy äärimmäisen pieni ryhmä jonka tilannetta voitaisiin korjata jos haluttaisiin jotka eivät saa toimeentulotuen korotusta eivätkä tätä lapsivähennystä

arvoisa puhemies

se vaikutus näyttää yhteiskunnassa yleisesti olevan suhteellisen vaatimatonta tasoa mutta itse kukinhan meistä voisi ja itse kukin voi mennä itseensä ja miettiä tällä kohdalla

heille se on hyvä

on selvää että suomen kansantalouden tasolla vaikuttava tekijä on sitten se kun meidän joiden palkkatulo ja muu tulo on keskimäärää suurempi tuloihimme vaikutetaan verotuksella

edustaja kalmari varmaan ihan tarkalleen tietää kristillisdemokraattien kannan kotihoidon tukeen perheiden valinnanvapauden puolustamiseen ja sen edistämiseen ja uskoisin että edustaja kalmari kokeneena poliitikkona ymmärtää myöskin sen että on hyvä että hallituksessa edelleenkin on voimia ja mahdollisimman paljon voimia jotka puolustavat kotihoidon tukea ja perheiden valinnanvapautta

mutta hyvä että näin tehdään

tähän ei kannata liikaa kiinnittää huomiota mutta ei myöskään moittia

olette ymmärtänyt asian aivan oikein

näin olemme nyt näin olemme tulevaisuudessa

ennen kaikkea meille on nyt tärkeätä että tuleva hallitus ketkä puolueet siellä ovatkin voi sitten hyvällä omallatunnolla hyvin toivon mukaan myöskin parantaa lapsiperheiden asemaa parantaa niiden asemaa jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa

arvoisa herra puhemies

kuuntelin mielenkiinnolla tätä alkanutta keskustelua joka tietysti lainehtii nyt pikkasen ulkopuolella ihan sen virallisen tekstin jonka tässä maan hallitus meille esittää käsittelyyn ja hyväksyttäväksi

arvoisa herra puhemies

parhaassa tapauksessa meitä kohtaa tänään kansallisen onnistumisen päivä mikäli työmarkkinasopimus saadaan hyvin aikaiseksi mutta tiedämme että samalla työvoimasta käydään ankaraa kilpailua jatkossa

tässä jossakin puheenvuorossa taidettiin luetella aika monta maata tämän asian ja ongelman ympärillä ja täytyy kuitenkin todeta että aika monessa niissä maissa oleviin valitettaviin tilanteisiin israelilla ei ole kyllä minkäänlaista syyllisyyttä

sanotaan että esimerkiksi terveyshaittojen estämiseen ennalta ehkäisemiseen kannattaisi paljon voimavaroja kohdistaa ei vähiten esimerkiksi alkoholin kulutuksen vähentämiseen joka toisi suoraan säästöjä kunnille

kysyisin arvoisalta ministeriltä miten hallitus on varautunut näihin palkkaratkaisuihin kuntatasolla

tässä taustalla on tietysti koska tätä suurta kuvaakin joudutaan katsomaan kuitenkin se tosiasia että tällä alueella lähi idässä laajasti ymmärrettynä on edelleenkin hyvin monia useita maita jotka eivät hyväksy ykn tekemiä päätöksiä israelin valtion olemassaolosta israelia juutalaisvaltiona ja kaikkea sitä mitä tähän liittyy

onko nämä huomioitu ensi vuoden arvioissa ja mikä on teidän arvionne siitä selviävätkö kunnat tiukan työvoimakilpailun keskellä myöskin tästä näkökulmasta

se on aika valitettava tilanne

myöskin keskustelussa näkyy senkaltainen näkyy tietysti hyvin monia ajatuksenpäitä mutta näkyy myöskin sellaista ajattelua että oltaisiin muodostamassa palestiinan valtiota joka on sitten lähinnä muille kuin juutalaisille

on myöskin tosiasia että euroopan unionissa on näissä viime aikojen äänestyksissä tämän asian ympärillä ollut erilaisia linjauksia

on ollut maita jotka ovat myöskin pidättäytyneet

nythän on olemassa se tilanne että vielä ei olla sillä lailla neuvottelupöydässä asian ympärillä että voitaisiin todella osoittaa että näistä asenteista on luovuttu ja ollaan avoimella mielellä todella neuvottelemassa rauhan ratkaisusta

tässä hallituksen esityksessä on hyvää sen tosiasian toteaminen että suomi ei tässä vaiheessa eikä näillä päätöksillä tunnusta palestiinan valtiota

tässä on esitetty monia tärkeitä näkökulmia

ongelmahan on tietysti että tämä neuvotteluyhteys tässä asiassa jossakin vaiheessa särkyi

nythän meille tulee käymään niin että helpot asiat helpot kuntaliitokset toki hoidetaan

toisaalta tässä esityksessä on tiettyä kiiruhtamisen makua kun ei vielä todellisesti tosissaan olla neuvottelupöydässä

kun taustalla on tämä suuri kuva jossa monet maat suhtautuvat valitettavan kielteisesti israelin valtion olemassaoloonkin niin tässä tilanteessa tämän sopimuksen kanssa jo nyt kiirehtiminen tuntuu todella hieman hätäilyltä

ehkä tämä pohdiskelu ja ratkaisu sopimuksen allekirjoittajien nimien kirjoittamistavasta juuri kertoo tästä asetelmasta

saattaa kuitenkin olla että tässä vähän meitä ihmisiä suurempia vaikuttajia tai voimia tarvitaan ihan oikeasti jotta me ihmiset myöskin tuolla alueella eläisimme keskenämme rauhassa

nämä tilastotutkimuksethan kertovat että se työntekijöiden kannalta haittaa harrastuksia vaikeuttaa lastenhoidon järjestämistä ja vähentää perheiden yhteistä aikaa

jos ajatellaan sitä mistä tässä kaikessa on kysymys kannattavuutta ja jaksamista tulokset ovat aika lailla sen suuntaisia sen sisältöisiä mitä arvioimme jo varhaisemmassa vaiheessa

luulisin että tässä jatkotutkimus voisi näitä syventää ja aiheuttaa ajatuksia myöskin siihen liittyen olisiko lainsäädännön tiukentamiseen sittenkin vielä mahdollisuutta ja tarvetta

ainakin oireita siihen on olemassa

ei varmaan kukaan meistä ole tutkinut loppuun asti mikä on se optimaalinen kohta

tietysti tässä pitää etsiä parempi ratkaisu jos se on olemassa mutta ei ihan näin kevyesti kuitenkaan kuin tässä esitetään

ja mitä tässä keskustan edustaja esitti niin se merkitsee että kannattaa yhtiöittää itsensä työntekijänä yhtiöksi ja sen jälkeen välttää nämä verot

arvoisa herra puhemies

tämä onnistuminen ja osallistuminen arjen asioissa varmaan on se tärkein pohja joka antaa meille motivaation sitten vaikuttaa myöskin äänestysdemokratian ja muiden demokratiajärjestelmien kanssa

toinen demokratiakäsitykseen ja käyttäytymiseen vaikuttava tekijä on myöskin se että entistä enemmän yhteiskunnassa meidän jokaisen tarina on oma tarinamme missä määrin me sitten olemme valmiit luomaan yhteisöllisyyttä siinä mielessä että demokraattisen järjestelmän kautta siinä olemme sitten mukana

perinteisesti on pidetty talousasioita tärkeinä mutta päätetään monista muistakin kysymyksistä

siinä sitten ehkä puoluetta äänestävät jättäisivät henkilöä äänestävien valtaan sen keitä sieltä puolueen listalta tulee

tämä juuri on tämän asian ongelma

arvoisa herra puhemies

ehkä jäi vielä se keskustan kantakin hieman auki

pitää tietysti muistaa että verola kien puitteissa tehty hyväntekeväisyyshän on mahdollista

se vaatii kyllä valmistelua johonka ministeriössä käsittääkseni ollaan valmiita seuraavaa hallitusneuvottelukierrosta varten ja vaatii kyllä sitten hallitusneuvottelutasoisen linjauksen

yhdessä suhteessa perussuomalaisten idea on oikein hyvä

sillä lailla saadaan tehoa tähän hommaan

arvoisa puhemies

koska me löydämme kansainvälisesti ja myöskin suomen toimesta sen mekanismin jolla katsomme missä vaiheessa arvoa tuotetaan niin että kaikki saavat oikeudenmukaisen osuutensa

meidän täytyy katsoa tätä suurta kuvaa ja ottaa myöskin vastuuta siitä että me emme saa kohtuutonta etua niiden kustannuksella joilla mahdollisuudet ovat pienimmät

paljon pienemmälläkin summalla on valitettavasti suomen lainsäädännön rikkoja

kyllähän me täällä pauhaamme suureen ääneen veroparatiiseja vastaan mutta itse kukin meistä sitten päättää tästä asiasta tämän alkoholiveroprosentin kohdalla ja sen kohdalla mistä ostaa

ministeri räsänen olette tänään julkisuudessa kertonut että on syytä epäillä ettei helsingin poliisilaitoksella olla menetelty tietolähteiden käytössä tai tietolähdetoiminnassa säädösten ja poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti

kaikki tiedämme viime viikkojen aikana tulleet tiedot poliisiin kohdistuvista rikosepäilyistä ja tutkinnasta

ministeri räsänen voiko suomalaiseen poliisin luottaa

näin varmaan tietysti tapahtuisi jos kovasti nostetaan verotusta äkillisesti sitten salakuljetus saattaa lisääntyä

se ei ollut mikään pieni vaalipiiri sinänsä mutta meidän mielestämme se oli toki kovin epäoikeudenmukaista ja olisi ollut hyvä että jonkinlainen tasausjärjestelmä silloinkin jo olisi ollut olemassa

mutta pitkässä juoksussa varmaan jo viiden vuoden jaksolla tupakanpolton kokonaan lopettaminen on kyllä kansantaloudellisesti kaikkein paras vaihtoehto koska silloin terveystase paranee ihmisten hyvinvointi paranee ja ihan konkreettisesti yhteiskunnan kulut vähenevät

haluan antaa edelliselle ministerille braxille tästä kiitoksia että tämä esitys joka nyt tosin valitettavasti tänään jää historiaan on saatu aikaan aikanaan

kiitos ministeri gustafssonille hyvin täsmällisestä tärkeitä lukuja paljon sisältäneestä puheenvuorosta

siinä olisi tiettyjä hyviä piirteitä ollut mutta niin kuin hallitusneuvotteluissa sitten todettiin ja sovittiin sillä ei kuitenkaan menty eteenpäin

uskon ja tiedän että ministeri henriksson tulee tekemään tässä myöskin nopeita toimenpiteitä niin että asia menee eteenpäin

mikä arvio ministerillä on tämän aikataulusta miten nopeasti nämä uudet tunnit saamme ja mikä niitten budjettivaikutus tulee olemaan

kiinnittäisin vähän samaan asiaan huomiota kuin edustaja erkki virtanen eli on monia vaalipiirejä joissa pienet puolueet kerta kaikkiaan ovat ulkona

ei kannata kauheasti ennakoida mitä tapahtuu itä suomessa yhdistyvätkö siellä kaikki kolme vai tehdäänkö joku uusi jako varmaankin maakuntien pohjalta kuitenkin